erityisen hankalassa asemassa ovat työmarkkinatuella ja peruspäivärahalla elävät jotka eivät hyödy nyt ollenkaan hallituksen kädenojennuksesta

me sosialidemokraatit olisimme pitäneet paljon tehokkaampana kohdistaa veronkevennykset pieni ja keskituloisille ja kaksinkertaistaa kunnallisveron perusvähennys kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ostovoiman vahvistamiseksi

te mollasitte aikaisempaa hallitusta ja sen työllisyyspolitiikkaa väittämällä että siinä tempputyöllistettiin

kohdensitte painopistettä yritysten tukityöllistämistoimiin ja samalla tämän linjauksen tuloksena te vähensitte niitä toimia jotka koskevat nuorisotyöttömyyden hoitoa

miksi ihmeessä työllisyysperusteisia investointimäärärahoja tällaisessa tilanteessa leikataan myös kolmanneksella vaikka ne ovat tärkeitä vaikeilla rakennemurrosalueilla ja maakuntien kehittämisessä

arvoisa puhemies

erityisen huolestuttavaa on hallituksen halu siirtää velanotto kunnille sillä sitähän se on kun kunnat velkaantuvat jo yli miljardin verran vuodessa

opetus ja kulttuuritoimen valtionosuudet eivät vastaa palvelutarpeita ja kustannuskehitystä eikä tulevaa tarvetta ajatellen olla aikeissa nostaa edes ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja

arvoisa puhemies

edeltävä puhuja hyvin viitoitti tietä sosialidemokraattien vaihtoehdolle ja ajattelin kuitenkin alkuun keskittyä hiukan siihen kuvaan josta tänään olemme välikysymyskeskustelussa keskustelleet ja sitten jos aika antaa myöden vastaan vielä edustajan kysymyksiin

myös panostukset yliopistojen perusrahoitukseen ovat riittämättömät

ensi vuoden talousarvioesitys ei vastaa myöskään kansalaisten kasvavaan huoleen terveydenhuollon ja vanhustenhuollon palveluiden vahvistamisesta

arvoisa puhemies

tässä ajassa on kysymys siitä miten me voimme hoitaa näin massiivista työttömyyttä joka yhdistyy myös siihen että liian kireällä finanssipolitiikalla olemme joutumassa tilanteeseen jossa tosiasiassa ostovoima kansalaisilta uhkaa kadota ja sitä kautta tietenkin kysyntä markkinoilla heikkenee ja sitä kautta yrittäjien investointihalut vähenevät

esitys osoittaa että hallitus puhuu kyllä kauniita mutta todellisuudessa taloudellisia voimavaroja ei ole tulossa

arvoisa puhemies

kärkkäinen tässä edellä sanoi on todellakin niin että valitettavasti kuntapalvelut tulevat jäämään tässä talousarvioesityksessä liian alimitoitetuiksi tulevana vuonna ja se varmasti kirpaisee juuri tämän mielenterveystyön puolella

lisäksi me olemme valmiita eläkkeiden indeksikorotuksiin kaksi kertaa vuodessa mutta tästä esityksestämme huolimatta hallitus ei halua ryhtyä eläkeläisten ostovoiman parantamiseksi toimenpiteisiin

ja kun olemme synnyttäneet kierteen kasvuakaan ei ole luvassa näillä ennusteilla joten aktiivinen työllisyyspolitiikka ja sitä tukeva aktiivinen talouspolitiikka ovat niitä päivän sanoja joilla aidosti on myöskin luotava tässä vaikeassa tilanteessa kasvua

lisäksi asumistukea ja perusvähennystä korottamalla erityisesti pientä kansan ja työeläkettä saavien toimeentulo paranisi merkittävästi

tämä on kansantaloudelle tosi suuri uhka jos näitä mielenterveysasioita ei hoideta kuntoon

budjettiesityksessä on myös aliarvioitu häpeällisesti vaikeavammaisten henkilökohtaisen apujärjestelmän kustannukset

nimittäin totesitte että me sosialidemokraatit olemme vastustamassa sitä että kolmelapsiset perheet saisivat lapsilisän korotuksen

emme me sitä vastusta mutta me toivoisimme että myöskin muut perheet saisivat lapsilisien korotuksen se olisi sentään oikeudenmukaista

kuusi uutta väylähanketta sekä perustien ja radanpidon vähäinen rahoitus kertovat kuinka vähän hallitus tuntuu antavan arvoa ilmastopolitiikkaa tukeville liikenne ja energiahankkeille joita kautta myöskin työllisyyttä pystyttäisiin ylläpitämään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tulopoliittiset kokonaisratkaisut hillitsisivät omalta osaltaan palkkakilpailua ja torjuisivat kilpailukykyä rapauttavaa inflaatiota

siksi pelkään että näin kireä finanssipolitiikka yhdistettynä toimimattomaan työllisyyspolitiikkaan tulee johtamaan siihen että me olemme ensi vuonna todella vaikeassa tilanteessa

kolmikantayhteistyötä ei nimittäin voi tehdä tietenkään ilman että kaikki osapuolet ovat siihen ja sen päämääriin sitoutuneet

oman maakuntani satakunnan osalta työllisyysmäärärahat loppuivat jo kesäkuussa ja tähän kaikuun eduskunta ei pystynyt vastaamaan koska pieni ripaus työllisyysmäärärahoja syksyn tullen tosiasiassa johti siihen että emme saaneet kuitenkaan tarpeeksi ihmisiä työttömyydestä nostettua erityyppisten polkujen piiriin

kolmikantaperiaatetta ei kuitenkaan ole haudattu yhtä aikaa keskitettyjen tuloratkaisujen kanssa

arvoisa puhemies

me sosialidemokraatit uskomme että työmarkkinaosapuolilta löytyy yhteistä tahtoa ja myös omia ideoita toimivan työmarkkinamallin rakentamiseksi

ensinnäkin arvoisa puhemies olen hyvin huolissani siitä miten veteraaneja ja invalideja tullaan nyt kohtelemaan

avainasemassa tällaisen kolmikantayhteistyön uudistamisessa on ilman muuta valtio osapuoli

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on pakko ottaa tämän päivänkin tapahtumat esille

minun huoleni on se onko eduskunnassa nyt tiedetty mitä hallituksen vasen käsi on tehnyt ja mitä oikea käsi on tehnyt

ympäristötietoisena esiintyvä hallitus nimittäin leikkaa ympäristönsuojelun määrärahoja yli neljänneksellä

ja olen kyllä todella pahoillani siitä että työministeri lindströmiä tuetaan kovin vähän jos hänen mahdollisuutensa työllisyysasteen nostoon jäävät näin heikoiksi

tahdon aluksi kiittää sivistysvaliokuntaa ja valtiovarainvaliokuntaa hyvin tehdystä työstä

he eivät kuitenkaan ole oikeutettuja samoihin palveluihin joihin korkeamman haitta asteen invalideilla on mahdollisuus

olen iloinen siitä että tiede ja sivistysjaosto on kiinnittänyt erittäin tärkeisiin asioihin huomiota ja myös sivistysvaliokunta on nostanut näitä tärkeitä teemoja tässä syksyn kuluessa

avohoidon tuen lisääminen ja parantaminen vähentää tarvetta laitoshoitoon

kyllä valiokunnilta on vaadittu todella paljon pitkää pinnaa joustavuutta asioiden käsittelyssä ja myöskin aika suurta surun kestämistä siinä suhteessa että olemme joutuneet myöskin opetuksen hallintoalalta säästämään ja nämä säästöt eivät ole olleet kyllä helppoja kestettäviä

minusta on todella epäviisasta ja asiaan ja aikakauteen täysin sopimatonta että tänään osaamisen ja koulutuksen ministerityöryhmä on päättänyt omassa viisaudessaan että ammatillisen koulutuksen reformi voidaan toteuttaa tavalla jossa koulutuspaikkoja voidaan leikata

lähitulevaisuudessa saattaa nimittäin käydä niin että sotainvalidien sairaskodeissa on samaan aikaan tyhjiä paikkoja kun ulkopuolella odottaa kipeästi laitospaikkaa tarvitsevia

toisaalta on hienoa että sivistysvaliokunta on kiinnittänyt juuri samaan asiaan huomiota korostamalla opetuksen ja koulutuksen saatavuutta laatua ja vaikuttavuutta ja samalla pitänyt huolestuttavana näitä isoja kokonaissäästöjä joihin on jouduttu valtiontalouden tasapainottamiseksi

näiden tavoitteiden toteuttaminen edellyttää riittäviä määrärahoja

olen hyvin huolissani siitä miten me ylipäänsä pärjäämme jatkossa koska osaaminen on ollut vahvin pohja joka on kantanut pitkälle

arvoisa puhemies

minä en ole varma ovatko hallituspuolueiden kansanedustajat siunanneet sen että jokaisessa maakunnassa voivat ammatillisen koulutuksen aloituspaikat vähentyä kolmanneksen tämänpäiväisen päätöksen johdosta

kuitenkin nämä toimet on tehty tavalla jolla voimme näin ajatella olemme valinneet vaihtoehtoja jotka ovat tämän koulutuksen saatavuuden laadun ja vaikuttavuuden kannalta vähiten riskialttiita

otan itsekin kiinni vielä siitä millä tavalla yle veroa ja yle lainsäädäntöä koskevaa valmistelua on tehty

kyllä eduskunnassa useimmiten peräänkuulutetaan hyvää lainvalmistelua ja tässä tapauksessa tuntuu siltä että hallitus itsekään ei tiennyt mitä tuli oikein päätettyä

arvoisa puhemies

kuten tulevaisuusvaliokunta toteaa suomi ei voi kilpailla resurssien määrällä vaan kilpailukyky on hankittava korkealaatuisella osaamisella ja tässä taloudellisessa tilanteessa se on varmasti keskeisin ohjenuoramme

kun hallituksen ohjelmassa on erittäin hyviä kirjauksia koskien sotaveteraanien ja sotainvalidien asemaa ja heidän turvansa parantamista niin olen pahoillani siitä miksi näitä hyviä linjauksia ei ole lähdetty ripeästi toteuttamaan vanhasen toisessa hallituksessa

tältä osin toivon että vielä tätä päätöstä voidaan pyörtää

iso kysymys liittyy ylipäätään siihen onko ylen rahoitusta tai yle lainsäädäntöä koskevia muutoksia mahdollisuus tehdä omin päin

siitä on nykyisen lain pohjassa selkeät kirjaukset että ne kaikki muutokset jotka siihen pohjaan tehdään nojaavat parlamentaariseen tukeen

kiitos

sitten aloittain eteenpäin eli aloitetaan tuolta peruskoulutuspolitiikasta eli peruskoulusta ja varhaiskasvatuksesta ja on hyvä todeta että olemme edenneet siinä että me olemme saaneet tänään hallituksen piirissä rahakunnassa jo varhaiskasvatuslain teknisemmän eli ensimmäisen vaiheen uudistuksen eteenpäin ja huomenna siitä päätetään valtioneuvostossa

tässä tapauksessa parlamentaarinen tuki kaventui varsin pienelle porukalle ja vain hallituspuolueiden pohjalle mikä tarkoittaa sitä että sentyyppisiä esityksiä eduskunnassa ei ole yleisradiota koskien tehty

taiteen rusaselle de westminsterissä ei ole riittävän rivakasti puututtu näihin asioihin

arvoisa puhemies

uuden varhaiskasvatusta koskevan lain kokonaisvalmistelu on käynnissä ja me tarvitsemme siihen koko eduskunnan apua koska kelpoisuudet ja myöskin siihen liittyvät ryhmäkokojen määrittelyt on päätettävä tiekarttana pitkälle aikavälille ja ne eivät ole tämän hallituskauden eivätkä seuraavan hallituskauden kysymyksiä vaan on laadittava hyvin paljon pidempi tiekartta

tämä johtaa myös siihen että nyt me olemme erikoisessa tilanteessa jossa viikonloppuna ei kukaan vielä tiennyt ollaanko yle siirtämässä kehyksen osaksi vai ei

hyvinvointipalveluiden toimimisen voi toteuttaa ainoastaan yksikertaisella ja hyvin kaikkien tiedossa olevalla reseptillä

riittävä tulotaso riittävästi henkilöstöä ja riittävästi muttei liikaa töitä

jos kerran hallitusohjelmassa jo päätetään mitkä jäävät ikään kuin kehyksen ulkopuolelle ja sinne löytyy kuitenkin poliittisesti suojeltuja rahastoja niin kuin ara ja makera niin tältä osin yleisradio jolla on ainoana koko tämän eduskunnan tuki säilyä kehyksen ulkopuolisena rahastona on päätetty siirtää kehyksen sisään

valitettavasti tämä resepti on hukassa tässä talousarvioesityksessä sillä kuntien hyvinvointipalveluiden järjestämiseen on varattu tulevalle vuodelle liian vähän varoja

me sosialidemokraatit olemme reagoineet tähän haasteeseen ja olemme puuttuneet aliresursointiin omassa vaihtoehtobudjetissamme

arvoisa puhemies

aivan lopuksi jatkona tuohon äskeiseen mielenterveyskeskusteluun haluaisin vielä todeta että meidän täällä eduskunnassa pitäisi puuttua kiireesti myöskin toiseen ongelmaan

onko nämä vaikutusarvioinnit selvitetty koska jossakin nyt puuttuu hyvin paljon rahaa siitä yle ratkaisusta joka aikoinaan tehtiin

valitettavasti tässä tulevassa talousarviossa ei kuitenkaan päihdehuollon määrärahoja ole riittävästi

nimittäin päihdehuollon määrärahoja leikataan samanaikaisesti kun runsaan alkoholinkäytön haittavaikutukset yhä lisääntyvät

terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi tarkoitettu määräraha on valitettavasti riittämätön

hallituksen aloittama politiikkaohjelma on kuitenkin hyvä aloite asioihin tarttumiseksi ja siitä haluan kiittää ministeriä mutta valitettavasti todellisten toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää aitoa resursointia

arvoisa puhemies

ilta on tullut päätökseensä ja kommentoin nyt joitakin puheenvuoroja tämän debatin jälkeiseltä ajalta eli käytännössä viiden jälkeisiä puheenvuoroja ja nyt taitaa tuo tiuku olla jo kohta yhdeksän eli siltä osin kiinnitän vain joihinkin asioihin huomiota

on hyvä olla iloinen siitä että perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat valmistumassa näinä päivinä ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmatyö on menossa kovaa vauhtia ja sen tueksi on käynnistetty sekä tulevaisuuden peruskoulu hanke että tulevaisuuden lukiokoulutus hanke joissa lähdetään siitä että pyritään kehittämään myöskin opetuksen sisältöä

ensinnäkin kun täällä salissa nyt on vielä muutama kansanedustaja on tärkeätä todeta että edustaja myllykoski on aivan oikeassa siinä että hyvä esimerkki on yksittäisen kunnan esimerkki

minusta tämä on ollut se koko oivallinen keskustelu ulottuvuus tässä illassa ja toisin kuin täällä ovat monet kansanedustajat väittäneet esimerkiksi elsi katainen tai vaikka edustaja vehkaperä että nyt loppuvat suomesta yksiköt olen yrittänyt täällä korostaa että niiden säästöjen jotka on vyörytetty lukiokoulutukseen mikä on ollut todella todella harmillista totta kai johdosta me olemme tilanteessa jossa vapaa pudotus alkaa siinä että tämä on kuntien käsissä pystyvätkö kunnat kertyneillä valtion osuuksilla ja tuloilla kattamaan lukiokoulutuksen jatkossakin vai käykö niin että tämä yksikkö ei enää pystykään jatkamaan tietään

aikuiskoulutuksen puolella arvoisa puhemies on myöskin tehty monenlaisia kehittämistoimia niin nuorten aikuisten osaamisohjelman nuorisotakuun toteuttamisen kuin aikuisten osaamisperustan vahvistamisenkin suhteen

oppisopimuskoulutusta on kehitetty ja korkeakoulutettujen uusien erikoiskoulutusten käyttöönotto otetaan nyt sitten vuoden alusta keinovalikoimaan

koko maahanmuuttopolitiikkaan liittyy monenlaisia kapeikkoja jotka näyttävät hidastavan ja vaikeuttavan tätä keskustelua

minun mielestäni ministeri olisi nyt paikallaan se että ottaisitte todella tehtäväksenne tuoda meille selonteon laajasti koko ulkomaalaispolitiikkaa koskevista asioista

keskustelu on värittynyttä ja täällä salissakin voi jo olla näkyvissä selkeästi se että hallituspuolueiden sisälläkin on hyvin erilaisia näkökulmia

silloin lähtökohta on ollut se että me emme ole halunneet tehdä sellaista toisen asteen uudistusta jossa lähtökohta olisi vain se että kerätään kuntatehtävien vähentämiseksi merkittävät säästöt ja jalkautetaan ne kentälle josta syystä opiskelijamäärät olisivat tippuneet todella paljon ja yksikköhinnat samalla tavalla laskeneet

tällä viikolla on viimeinen asetus hyväksyttävänä valtioneuvostossa ja näin ollen valtio vastaa kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen rahoituksesta

se siitä kansainvälisestä maineesta

tämän yhteisvaikutuksena oltaisiin oltu tilanteessa jossa kuntien olisi ollut ratkaistava pystyvätkö ne vielä järjestämään tätä koulutusta vai eivät

niin kuin tässä edustaja sarkomaa jo kävi läpi näitä rakenteellisia uudistuksia joita tässä on tarkoitus tehdä minusta se on paljon järkevämpää

nyt on tarkoitus opintoaikoja nopeuttamalla opintoja tehostamalla ja henkilökohtaistamalla ja tekemällä nämä opintopolut joustaviksi ja tarkoituksenmukaisiksi kerätä tämä sama potti kokoon

tarkoitus on siis vähentää kuntatehtäviä lisäämällä tehokkuutta ja tuottavuutta välttämällä mekaanisia opiskelijamäärien vähennyksiä ja jättämällä laskematta tätä yksikköhintaa

arvoisa puhemies

lisäksi tulee muuntokoulutusohjelma niille jotka ovat ict alan äkillisen rakennemuutoksen haittavaikutusten johdosta jääneet työttömiksi ja se on kova juttu se

tästä syystä uskon että tämä käsittelyssä oleva lainsäädäntöpaketti johtaa nyt siihen että me voimme hallitummin tehdä sen että miltään paikkakunnalta yksikkö oli se sitten nakkila tai joku muu erityisen huolissani olen omassa maakunnassani esimerkiksi merikarviasta ei loppuisi koska pitkät välimatkat johtavat siihen että nuoret ovat hyvin eriarvoisessa asemassa

aivan lopuksi tutkimusrahoituksesta on hyvä sanoa se että vaikka emme ole pystyneet tutkimusrahoitusta lisäämään tavoitteemme mukaisesti niin silti uusien rahoitusinstrumenttien kautta pyritään vastaamaan siihen että se raha joka on käytettävissä olisi mahdollisimman hyvin käytössä

tämä kyllä kuulostaa todella optimistiselta arviolta

uusi strateginen rahoituksen väline on nyt sitten valjastettu ja itse asiassa juuri tänään päätettiin niistä strategisista painopisteistä

siltä osin on tärkeää huomata että jos säästöjä tehdään meidän täytyy pitää huolta siitä että tämä yksikköverkko voitaisiin kuitenkin turvata ja nyt on kysymys siitä annetaanko järjestäjille taas mahdollisuus leikata yksikköverkkoa leikkaamalla vai lähdetäänkö siitä että yksikköverkko pitäisi pystyä pitämään nuorisotakuun koulutustakuun nimissä varsin laajana ja silloin käydään tämän järjestäjäverkon tuottavuuden toimiin

työssäjaksaminen on vakavalla koetuksella samaan aikaan kun satoja hiljan työvoimapoliittisissa tehtävissä olevia voitaisiin uudelleenkouluttaa tehtäviin työttömyyden sijaan

tältä osin todetaan että koulutuksessa on sekä hyviä että huonoja uutisia ja jaamme varmasti tätä samaa tuskaa tämän seuraavan keskustelun aikana

no edustaja sarkomaa todella peräänkuulutti niitä järjestäjäverkon kriteerejä ja sitä kysyivät myöskin monet keskustalaiset tahot enkä päässyt vastaamaan silloin debatin aikana tähän kun sitä puheenvuoroa oli sitten kuitenkin niin vähän käytettävissä

ei ihme siis että tämäniltaisessa välikysymyskeskustelussa työllisyyden turvaamisessa on oikeastaan ollut kysymys erityisesti harmaan talouden torjumiseksi pidetystä keskustelusta

arvoisa puhemies

hallituksen keskeisenä tavoitteenahan on ollut työllisyyden turvaaminen suomessa sekä myös harmaan talouden torjunta joka löytyy myös hallituksen omasta ohjelmasta

jäin puheenvuoron jälkeen miettimään mistä siis tänään oikeastaan on kysymys kun oppositio sanoo että työllisyyden turvaamiseksi ei ole tehty kaikkea